valitettavasti näitä päästökaupan korjaustoimenpiteitä on itse asiassa osa suomalaisistakin europarlamentaarikoista vastustanut vaikka juuri ne ovat aivan ratkaisevan tärkeitä

jos youtube videoita katsoo suoratoistona siis suoraan verkossa se on yleisimmän tulkinnan mukaan ihan laillista

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisessa mikä vastaa jo monissa kunnissa vallitsevaa käytäntöä ei ole dramatiikkaa

mutta jos saman videon upottaa vaikka omaan blogiinsa tai lataa sen saman videon koneelleen niin jälleen yleisimmän tulkinnan mukaan se saattaakin olla laitonta

näkemättä tarkkoja laskelmia käsitykseni on että valittu lähestymistapa tulee valtiontaloudelle kalliimmaksi kuin tämä vihreiden esittämä malli ja että se myös lisää päästöjä suhteessa vihreiden esittämään malliin

on kuitenkin syytä muistaa että kyse on lasten subjektiivisesta oikeudesta sosiaaliseen yhdessäoloon ja kasvatukseen

toki tarkkaa vertailua ei ole voitu tehdä mutta tämä on tietoni sen perusteella mitä hallituksen esityksestä ja tästä meidän vaihtoehdostamme on pääteltävissä

no yleensäkin on aika hankalaa jos yhteiskunnassa on epäselvää mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja koko ajan joutuu miettimään missä se laillisen ja laittoman raja menee